lupien käsittely pitää keskittää niin ettei lupien hakijan tarvitse tehdä useampia anomuksia eri viranomaisille vaan lupakäytännön pitää olla joustavampaa tai nopeampaa käsittelyä kuin tällä hetkellä

mutta erityisen tärkeätä on myös se että tämän uudistuksen myötä kehitetään tätä sähköistä rekisteröintipalvelua joka on esimerkiksi ajoneuvoilla nyt jo käytössä ja se on hyvä menetelmä

valiokunnan saaman selvityksen mukaan sähköisten rekisteri ilmoitusten tekemisen lisääntyminen vähentäisi kokonaisuutena kansalaisilta perittäviä rekisteröintimaksuja olennaisesti sillä sähköisessä asioinnissa maksu on selvästi matalampi kuin paikan päällä tehtävässä rekisteröinnissä

myös sähkön pientuotanto on vihdoin saatava verkkoon on mahdollistettava vapaa pääsy osaksi sähköverkkoja

samoin se että silloin kun ostetaan uusi rekisteröintivelvoitettu vesikulkuneuvo ja siinä ostotapahtuman yhteydessä voidaan jo tuo rekisteröintimerkintä tehdä suoraan parantaa vesikulkuneuvojen omistajien

sähkön pientuottajille tulee taata kiinteät sähkön kuukausisiirtohinnat vähän samaan tapaan kuin meillä on käytössä datayhteyksissä dataoperaattoreiden kanssa

myös liikenteen turvallisuusviraston sopimusrekisteröijille maksamia korvauksia on tarkoitus laskea ja sitä kautta laskea noita asiakkaiden rekisteröintikustannuksia

yleiskeskustelu

jo päättänyt että eduskunta hyväksyy lakiehdotus on sisällä mietin mukaa xc

asiantuntijakuulemisessa on kritisoitu osin tätä lähtökohtaa ja tuotu esille että suunniteltu korvausten taso ei välttämättä kata palvelun tarjoamisesta sopimusrekisteröijälle syntyviä kustannuksia

teen pöydällepanoa varten esitellään paris viidesosa voi myös nostaa tätä mietitä pannaan pöydälle kuudestoista viidettä kaksituhattaneljätoista pidettävän täysistunnossa tänään

pöydällepanoa varten esitellään päivysti uudessa se voi myös nousta erotuta mitä pannaan pöydälle kahdeskymmenes viidettä kaksituhattaneljätoista pidettävään kansiosta maksettaneen max

valiokunta pitää asiakkaiden kannalta hyvänä että maksutasoa lasketaan

arvoisa puhemies

esityksen mukaan jatkossa ei enää tarvitsisi pitää ajoneuvossa mukana rekisteriotetta eli rekisteröintitodistuksen ykkösosaa lukuun ottamatta kansainvälistä liikennettä

olemme kuulleet täällä että energiankulutuksemme kasvaa edelleen

asiantuntijakuulemisessa on esitetty yhtenä näkemyksenä että paperinen rekisteröintitodistus tulisi antaa myös jatkossa automaattisesti ja ilman pyyntöä erityisesti raskaan kaluston rekisteröinnin osalta jotta ei syntyisi sellaisia tilanteita että todistusta ei kansainvälisessä liikenteessä olisi ajoneuvossa mukana

tästä tullaan siihen lopputulemaan että ydinvoimaa tarvitaan matkalla uusiutuvan energian omavaraisuuteen ja tuo matka tulee olemaan pitkä ja sirpaleinen matka

valiokunnan saaman selvityksen mukaan raskasta kalustoa koskeva siirtymäaika on pyritty mitoittamaan siten että toimijoilla on riittävästi aikaa sopeutua tähän

olemassa olevan ydinvoimakapasiteetin korvausinvestointeja tulee edistää ja myös nopeuttaa ja myöskin näitä uusinvestointeja on vietävä eteenpäin

valiokunta korosti myös sitä että tiedottamisella tästä muutoksesta varmistetaan se että toimijat tietävät miten kansainvälisessä liikenteessäkin tulee jatkossa toimia

en myöskään ymmärrä sitä miksei energiateollisuus voisi olla yksi suomen vientiteollisuuden haara ja myöskin menestyksekäs sellainen

kyseessä on kaupanvahvistajista annetun lain muutosesitys

eli tulisi myös harkita sitä että meillä energiakapasiteettia olisi yli oman tarpeen ja sitä kautta pystyisimme myös kääntämään tuon kauppataseen sitten vientiin tuonnin sijasta

valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikennevalvonnan yhteydessä tehtävien tietokyselyjen määrän lisääntyminen saattaa aiheuttaa ainakin alkuvaiheessa haasteita liikennevalvonnan kannalta kun tietoja ei enää voi valvova viranomainen tien päällä tarkistaa paperisesta rekisteriotteesta

kaupanvahvistus on julkinen hallintotehtävä ja kaupanvahvistaja on virkamies tai maanmittaustoimiston määräämä henkilö jolla on oikeus vahvistaa kiinteistön omistusoikeuden siirtoa koskeva kauppa tai lahja

täällä on hyvin paljon puhuttu myös aurinkoenergiasta esimerkiksi edustaja ruohonen lerner viittasi yöttömän yön aurinkoon ja sen mahdollisuuksiin

valiokunnan saaman selvityksen mukaan myös poliisiajoneuvojen laitteistoissa on vielä selkeitä puutteita siten että kaikista ajoneuvoista ei saada suoria yhteyksiä tietojärjestelmiin toimimaan

aurinkoenergiaa pitää kehittää ja viedä eteenpäin

lisäksi kuulemisessa on tuotu esille että poliisille tulee jatkossa mahdollistaa myös tien päällä tehtävien ajoneuvoa koskevien puutteiden merkitseminen suoraan rekisteriin

valitettavasti aurinkoenergiaa on eniten tarjolla silloin kun sitä vähiten suomessa tarvitaan ja siinä on vielä teknisiä ongelmia sen hyödyntämisessä

arvoisa herra puhemies

samoin tuulivoimalla ei pystytä kattamaan niitä tarpeita joita teollisuudellamme on joten tällä matkalla kohti uusiutuvan energian myötä saavutettavaa omavaraisuutta tarvitaan ydinvoimaratkaisuja vielä kymmeniä vuosia ja olen näiden kannalla

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että liikennevalvonnan resursseihin ja menettelytapoihin sekä yhteistyön toimivuuteen liikenteen valvontaa hoitavien ja rekisteriviranomaisten välillä kiinnitetään erityistä huomiota

jakelutiet muuttuvat se on hyvin nopeata se muutos

henkilöt jotka virka asemansa puolesta voivat toimia kaupanvahvistajana ovat siirtyneet keskuskaupunkeihin ja korvaus tuon tehtävän suorittamisesta on niin pieni että on ilmennyt ongelmia saada kaupanvahvistaja ajamaan kauppapaikalle pienemmälle paikkakunnalle kymmenien kilometrien päähän

esitykseen sisältyy sääntelyä selkeyttäviä ja menettelyjä joustavoittavia muutoksia

on hyvin tärkeää että kansallinen yleisradioyhtiö on mukana vahvasti tässä kehityksessä eikä jää siitä jälkeen koska on tärkeätä että se ammattitaito ja osaaminen säilyy

niistä valiokunta pitää erittäin hyvänä että jatkossa kaikista ajoneuvoista mukaan lukien moottoripyörät ja mopot voisi tehdä liikennekäytöstä poistamista ja liikennekäyttöön ottamista koskevan ilmoituksen

se on kansallisesti tärkeätä ei pelkästään yleisradion kannalta koska kyllä ne osaajat toimittajat ja tekninen osaaminen palvelevat koko suomea ne hetkessä palvelevat myös kaupallista mediaa niin että se ei ole pelkästään yleisradioon linnoittautunutta osaamista

tästä ei kuitenkaan ole aina apua tuonne maaseudun kaupantekotilaisuuksiin koska myyjät ovat usein iäkkäitä henkilöitä ja heidän kykynsä siirtyä sähköisten palveluiden käyttäjäksi on varsin rajallinen

valiokunta korostaa vielä tiedottamisen tärkeyttä jotta kansalaiset ja alan toimijat ovat tietoisia tulevista muutoksista

arvoisa herra puhemies

liikenne ja viestintävaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa että lakiesitys hyväksytään muuttamattomana

metsäteollisuus on edelleen ja tulee olemaan jatkossakin kansantaloutemme merkittävä vientiala huolimatta viime vuosien vaikeuksista paperiteollisuuden alalla

aluetoimitusten merkitys on suomalaisille erittäin suuri

poliisin hallintorakenteen uudistuksen tavoitteet ja ne lupaukset jotka täällä on asetettu on kovaa tekstiä se on erittäin kovaa tekstiä ja olen aivan varma että sitä tullaan seuraamaan suurennuslasilla tästä eteenpäin

tein tämän sisältöisen kirjallisen kysymyksen vähän toista vuotta sitten ja toin esille tämän ongelman kansalaispalautteen pohjalta koska näitä tilanteita on tuolla kentällä ollut

on tärkeätä että alueella on myös yleisradiotoiminta vahvana eikä olla vain jonkun paikallisen maakuntalehden tiedonvälityksen varassa

täällä tekstissä sanotaan että säilytetään nykyinen poliisitoiminnan taso säilytetään liikennevalvonnan määrä ja tuloksellisuus ja liikenneturvallisuustyö sekä toiminnan alueellinen kohdentuminen säästöt haetaan hallinto ja johtorakenteista ei operatiivisesta työstä turvataan kenttätyön resurssit

on hyvä että mediassa on vaihtoehtoja

mutta kun kehitetään ja mennään uuden kehityksen myötä niin pitää muistaa myös se että perinteisellä radiolla on hyvin suuri merkitys kansalaisille

tämä hissin jälkiasentamisen kulujen kattamiseksi perittävän vastikkeen maksuvelvollisuudesta vapauttaminen siellä katutasossa olevilta liikehuoneistoilta autotalleilta tai muilta vastaavilta osakehuoneistoilta on erittäin hyvä asia ja hyvä että se on nyt nopeasti tuotu tämän uuden lain yhteyteen ja muutoksena siihen

metsässä on siis valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia

arvoisa rouva puhemies

kaksi kysymystä toinen menee metsään ja toinen pellolle

vastikään hyväksytty metsälaki lisää metsänomistajien valtaa ja vastuuta oman metsäomaisuutensa hoidosta

vielä kaikki eivät ole nettiajassa eivätkä vielä moneen vuoteen kuuntele netin kautta tai seuraa nettiuutisia eli radion pitää edelleen palvella suomalaisia tuolla alueilla ja paikallisesti

siinä on sitten se huoneentaulu meille kaikille jotka olemme mukana mahdollistamassa sitä kansalaisten turvallisuuden tasoa ja poliisitoiminnan tasoa tämänkin uudistuksen jälkeen

tälläkin hetkellä esimerkiksi sahoilla on nähtävissä edelleen puupulaa ja vuodenvaihteen jälkeen tulee monella sahalla tiukkoja paikkoja eteen

seurujärvi täällä sanoi että kaikkea ei voida lailla säätää eikä voida tilkitä kaikkia tapauksia mutta tämä korjaus kertoo oikeudenmukaisuudesta ja tuo esille sen hengen että kenelle on hyötyä näistä investoinneista ja kuka sitten osallistuu niiden maksamiseen

uusi metsälaki mahdollistaa jatkuvan metsänkasvatuksen eri ikäisrakenteisena jaksollisen metsänkasvatuksen vaihtoehtona

muutos on aina työyhteisössä kriisi mutta muutos on myös mahdollisuus ja nyt on erittäin tärkeää että tämän uudistuksen yhteydessä huomioidaan siellä asiakaspinnassa se työtä tekevien ja niiden osaajien mukanaolo tässä muutoksessa

voiko esimerkiksi tämä pirstaloitunut metsänomistus olla yksi tarkastelun kohde niin kuin ruotsissa missä on rajattu että pitää olla määrätyn kokoisia metsätiloja jotta kauppa käy

on hyvä että metsänomistajien valtaa oman omaisuutensa hoidossa on lisätty lain myötä

viime aikoina on lisätty metsänomistajille tarjottavista palveluista tiedottamista ja itse palveluntarjontaa esimerkiksi metsän hoito ja hakkuusuunnitelmien suhteen

tässä on yksi hyvä osoitus siitä kuinka tämä hallitus reagoi näihin asioihin ja tekee myös tämmöisiä yksittäisiä päätöksiä joilla voidaan ihmisten työssä jatkamista ja työurien pituutta lisätä

olen useaan otteeseen ottanut esille sen miksi ei saada eteenpäin oljen polton hyödyntämistä tilojen omassa lämmöntuotannossa esimerkiksi pelletiksi puristamalla

se että osaamista arvostetaan ja henkilöstön motivaatio pidetään yllä tässä muutoksessa ja sen jälkeen on onnistumisen ehto tällekin hallintorakenteen uudistukselle

myös hetki sitten tehty metsänhoitoyhdistyslain muutos paransi mahdollisuuksia tarjota metsänhoidon ammattilaispalveluja

nyt kun poliisiorganisaatiota ja työtä uudelleen järjestetään sitä henkilöstön motivaation ylläpitoa ei saa unohtaa

tässä metsäpoliittisessa selonteossa halutaan suurentaa metsätilojen kokoa

arvoisa puhemies

niin kuin aiemmin sanoin niin tässä hevosen kuivikelannan polttamisasiassa on nyt ehkä turha kysellä sieltä eusta direktiivin avaamista koska niin moni muu eu maa jo polttaa hevosen kuivikelantaa lämmöntuotannossa

lauri oinonen toi tuossa esille saman näkökulman jonka ajattelin tuoda tähän keskusteluun eli puhutaan elinkautisvangeista puhutaan henkilöistä jotka ovat murhanneet toisen ihmisen harkitulla kylmäverisellä tavalla vieneet hengen toiselta ihmiseltä

näillä ihmisillä on omaisia läheisiä joille noista traagisista tapahtumista tulee elinikäinen murhe ja tuska

perinnönjakojen yhteydessä metsätiloja lohkotaan pieniksi tiloiksi joiden hoitaminen on monelle kaupunkilaismetsänomistajalle vierasta tai pienestä pinta alasta johtuen taloudellisesti kannattamatonta

kansan oikeustaju sillä lailla yleistettynä tulee monesti esille ja elinkautinen haluttaisiin mieltää niin että se on elinikäinen tuomio

ihmettelen nyt vaan mistä tämä asia oikein kiikastaa koska tuntuu että tässä salissakin suurin osa on valmis siihen että hevosen kuivikelantaa voitaisiin herkkiin ja polttoaineen sivu ja kiinteää polttoainetta käyttävissä lämpövoimaloissa käyttää sivupolttoaineena

kaupunkilaismetsänomistajan omistajuus ei ole ongelma mutta ongelma seuraa siitä jos metsänomistaja vieraantuu metsästään eikä tiedä miten metsää hoidetaan tai kauppaa käydään

tähän asiaan täytyy nyt saada vauhtia ja saada tämä asia hoidettua

tämä lakimuutos on nyt tiukennus niiden elinkautisvankien rangaistukseen joilla on väkivaltainen taipumus jäljellä

nyt se taipumus ja riski väkivaltaiseen käyttäytymiseen väkivaltarikokseen uudelleensyyllistymiseen tutkitaan tarkasti ja helsingin hovioikeus joka tekee tuon kokonaisharkinnan siitä voidaanko elinkautisvanki päästää jo vapauteen saa tässä erittäin hyvän työkalun mutta saa myös suuren vastuun tämän muutoksen myötä tutkia tarkasti tämä asia

mitä sitten voitaisiin tehdä jotta metsätilojen koon pieneneminen voitaisiin pysäyttää ja pienistä metsätiloista aiheutuvia haittoja metsien hoidolle ja puun hyödyntämiselle saataisiin vähennettyä

määrittelemällä metsäkaupoissa tai perinnönjaossa muodostuville metsätiloille alaraja silloin kun tilat eivät sijaitse kaava alueella tai välittömästi asuinkiinteistöjen yhteydessä

toisaalta tämä antaa myös pontta vankeinhoidolle kehittää menetelmiä joilla vanki pystyy itse tunnistamaan väkivaltaisuutensa ja terapian keinoin rangaistusta kärsiessään pyrkimään pois tuosta taipumuksestaan

pulliaisen puheenvuoro innoitti vielä ottamaan puheenvuoron ja vastaamaan siihen niin että ongelmahan on tällä hetkellä se että hevosen kuivikelantaahan saa kyllä polttaa jätteenpolttolaitoksissa mutta tuo lupaprosessi ja sitten se itse menetelmä vaatii niin suuren lämpövoimalan että se ei ole paikallisesti pienissä yksiköissä mahdollista

toivottavasti se antaa myös panoksia ja työtä siihen suuntaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

arvoisat eläkeläismetsänomistajat kantakaa vastuunne metsänhoidossa kantakaa vastuunne siitä että puu liikkuu

silloin nämä kaikki jätteenpolttoa normeeraavat säännökset tulevat voimaan ja siinä on ongelma

mutta kantakaa vastuunne myös siitä että siirrätte omistusta ja osaamista ja huolenpitoa metsien hoidosta myös nuorille

me olemme sitoutuneet merkittävään päästövähennykseen ja siinä liikenne on yksi olennainen osa alue ja meidän tulee viedä ajoneuvokantaa vähäkulutuksellisempaan suuntaan ja myös vähäpäästöisempään suuntaan

arvoisa herra puhemies

se sujuvoittaa kansalaisten asiointia helpottaa myös viranomaisten työtä ja siitä aiheutuu merkittäviä kustannussäästöjä sekä asiakkaille että yhteiskunnalle

eli tässä ei olla ohjaamassa mitään hyväosaisten sosiaalitukea niin kuin edustaja tolppanen virheellisesti sanoi

arvoisa herra puhemies

euroopan komissio ei saanut jäsenmaiden yhteistä kantaa muodostettua tuosta itämeren neca alueesta elikkä typpipäästöjen rajoittamisesta tuossa itämeren merialueella

mainitsitte että tuo helcomin kokous on nyt tulossa

eli nämä ovat aivan suoraa säästöä tämän lakiesityksen muutoksen myötä

kysynkin

vielä haluan korostaa sitä että valiokunnankin jäsenten tietoon kansalaispalautetta on tullut nimenomaan moottoripyörien ja mopojen käytännöstä

aiemmin jos on halunnut poistaa liikennekäytöstä mopon esimerkiksi sen takia että se ei ole nyt käytössä vaikkapa muutamaan vuoteen ennen kuin seuraava lapsi sitten tulee siihen ikään niin on pitänyt ottaa rekisterikilvet pois ja poistaa se ajoneuvo rekisteristä

tämä on mahdollisuus niille jotka haluavat sen käyttää ja saamme liikenneturvallisempia autoja vähäpäästöisempiä autoja liikenteeseen

nyt tällä sähköisellä menettelyllä riittää että poistaa sen liikennekäytöstä ja rekisterikilpiä ei tarvitse palauttaa

arvoisa herra puhemies

hän otti erittäin tärkeän näkökulman tähän poliisin hallintorakennekeskusteluun tämän yleisen turvallisuusnäkökulman ja nimenomaan sen että turvallisuudentunnetta tai turvallisuusympäristöä tai sitä tilannetta ei voida luoda pelkästään viranomaisvoimin

sitten kun ajoneuvoa jälleen tarvitaan niin se voidaan kotoa ottaa liikennekäyttöön sähköisellä

yleiskeskustelu on päättynyt

se oli erittäin tärkeä näkökulma ja muistutus siitä että paikallisyhteisö jokainen sen paikallisyhteisön jäsen on vastuussa yhteisön turvallisuudesta omalta osaltaan ja siitä ilmapiiristä ja siitä turvallisuudentunteesta joka siinä yhteisössä vallitsee ja monesti myös siitä minkälainen rikollisuuden aste siellä on

arvoisa herra puhemies

silloin siinä tullaan siihen miten yksilönä varautuu miten puuttuu asioihin miten altistaa itsensä rikollisuudelle tai omaisuutensa rikollisuudelle

arvoisa herra puhemies

tämä vesihuoltolain muutosesitys sisältää tärkeää viestiä ja tärkeää muutosta

nämä paikalliset turvallisuussuunnitelmat eri osapuolten yksittäisten kansalaisten eri tahojen mukanaolo siinä turvallisuussuunnittelussa ja turvallisuussuunnitelman toteuttamisessa ja tiedostamisessa paikallisesti ovat todella tärkeitä

viranomaisella turvallisuusviranomaisella poliisilla on siinä oma roolinsa myös ennalta estävänä tekijänä tuoda oma osaaminen ennalta estävään suunnitteluun siihen ennalta estävään koulutukseen turvallisuussuunnitteluun mukaan ja sitten kun asiat eivät mene niin kuin kuuluisi olla mukana siellä selvittämässä rikoksia

suoraan kansallisesti sovellettava sääntely koskee muun muassa liikematkustajien vammaisten sekä liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia liikenteenharjoittajan velvollisuuksia sekä matkustajalle maksettavia vahinkokorvauksia jos matka viivästyy tai peruuntuu

vesihuoltopalveluiden toimintavarmuutta on tarpeen parantaa erityisesti vesihuoltoverkostojen huonon kunnon ja sään ääri ilmiöiden lisääntymisen takia

vesihuoltolakiin sisällytettäisiin nyt säännökset vesihuoltolaitoksen varautumisesta vesihuollon häiriötilanteisiin yhteistyössä muun muassa kuntien ja muiden sopimuskumppanien kanssa

liikenteen turvallisuusvirasto voisi esityksen mukaan asettaa kiellon määrätä toiminnan muuttamisesta tai korjaamisesta ja tarvittaessa asettaa tehosteeksi uhkasakon jos edellä mainitun asetuksen säännöksiä on rikottu

lisäksi tässä täsmennettäisiin sääntelyä vesihuollon virhetilanteissa asiakkaalle maksettavista hinnanalennuksista niin sanotuista häiriökorvauksista

se peruslähtökohta mikä poliisityössä aina on ollut eli rosvot kiinni sitten viimeiseksi toteutukoon

kielto tai määräys olisi voimassa siihen saakka kunnes puutteet on korjattu ja ne voisivat koskea liikenteenharjoittajaa terminaalinpitäjää matkanjärjestäjää matkatoimistoa tai lipunmyyjää

surullisen kuuluisa jätevesiasetus joka viime kaudella täällä paljon puhutti ja joka on edelleenkin erittäin ongelmallinen monella kohtaa on nyt kääntynyt toiseen suuntaan

lisäksi säädettäisiin hallintopakkoa koskevasta muutoksenhausta